arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

vielä laajemmin joukkoliikennenäkökulmasta katsottuna on tärkeää että tämän esityksen yhteydessä voidaan ainakin lausunnonannossa liikenne ja viestintävaliokunnassa katsoa ja varmistaa sen linjassa oleminen ettei jatkossa esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla tarvitse ajaa koulukyydin ja muun kelan tukeman kyydin peräkkäin tämä tietenkään heikentämättä kuljetuspalveluiden saatavuutta harva alueella

en usko että ohjelmatarjonnasta huolehtiminen viittomakielisten lasten kohdalla olisi erityisen suuri investointi saati välttämättä toteuttamistavaltaan hankala

selvittäessäni tilannetta kelasta arveltiin että kyseisiä tilanteita tulkitaan eri tavoin eri puolilla suomea olevissa kelan toimipisteissä

kaikki nuo kohderyhmät toden totta ansaitsevat ja tarvitsevat huomionsa ja toimenpiteensä jotta heidän tilanteensa helpottuisi

tämä olisi kasvatuksellisesta näkökohdasta kaikkien lasten kohdalla ennakkoluuloja ja raja aitoja eri kieliryhmien välillä murtavaa ja mielestäni tärkeää toimintaa

asioita ei ole syytä kieltää eikä vähätellä ottaen huomioon että elämme hyvinvointiyhteiskunnassa

alkoholin liikakäyttöä vastaan tulee toki etsiä ratkaisuja ja se on todella tärkeä asia mutta eri asia kuin nyt tämä kyseessä oleva asia vaikkei näitten yhteyttä toisiinsa voi täysin tietenkään kieltääkään

mielestäni tässä kysymyksessä erilaiset palveluntarjoajat taksit invataksit ja linja autot on saatettava samalle viivalle palveluja parantaen

olemme kuitenkin nyt käsittelemässä työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen aikaansaamaa raamisopimusta jota tekisi mieli luonnehtia historialliseksi sopimukseksi niin kattavasti tuo raami nivoo yhteen työmarkkinat

arvoisa herra puhemies

olen tehnyt asiasta myös kirjallisen kysymyksen ja toivon ja mielelläni jopa edellyttäisin tätä jos suinkin näin vahvalla sanalla sanoen asiaan voin vaikuttaa tulevaan

tästä syystä hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin jotta tavanomaista korkeamman väkivallan uhan alla työskentelevillä naisilla on mahdollisuus sikiön ja oman terveytensä suojelemiseksi saada erityisäitiysrahaa silloin kun työnantajalla ei ole osoittaa vastaavia muita tehtäviä joissa väkivallan uhka on suljettu pois

meidän on kyettävä kääntämään palvelurakenteet toimiviksi ja lisäämään kansalaisten liikkumisen edellytyksiä kuitenkaan tyrehdyttämättä minkään eri liikennemuotojen elämisen edellytyksiä

itse en kuitenkaan ymmärrä miksi vaikeuttaisimme kotimaisen pienpanimon tuottaman oluen markkinaa kun samaan aikaan vastaavia tuotteita kuljetetaan ulkomailta markkinoillemme ja kuluttajiemme helposti saataville

mielestäni viittomakielisille lapsille tulee tarjota tasa arvoinen mahdollisuus ylen tarjoamiin palveluihin omalla kielellään

on huomioitava että monet osapuolet tyytyivät solmitun raamisopimuksen myötä tavoiteltua vaatimattomampiin korotuksiin

toivon että yleisradiossa huomioidaan koko valiokunnan ottaneen asiantilaan kantaa

raamin toteutuminen ansaitsee kiitoksensa ja on todiste sopimusyhteiskunnan elinvoimaisuuden olemassaolon mahdollisuudesta myös tässä ajassa ja tulevassa

kannatan siis aloitetta ja suomalaista yrittämistä ja työtä

arvoisa herra puhemies

raamisopimus tukee ostovoiman kasvua ja suomen kilpailukykyä ja takaa yhteiskuntaan työmarkkinaosapuolille rauhan muutamaksi vuodeksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

lakivaliokunta katsoo että rikostaustan tarkistamisella myös vapaaehtoistehtävän antamisen jälkeen voitaisiin estää nykyistä tehokkaammin tehtävän aikana rikoksiin syyllistyneitä toimimasta jatkossa lasten kanssa

mielestäni työmarkkinajärjestöt ja hallitus ansaitsevat yhteisestä saavutuksesta kiitettävän arvosanan

lainsäätäjän ja laillisuusvalvojien on oltava uskottavia jotta rikoksesta kiinni jääminen toimii ennalta ehkäisevästi eli lainkuuliaisuus säilyy

valiokunta ei kuitenkaan ehdota että tällainen muutos tehtäisiin vapaaehtoisten osalta nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä mutta pitää välttämättömänä että rikostaustan tarkistamismahdollisuutta arvioidaan paitsi vapaaehtoisten myös työ ja virkasuhteisten osalta oikeusministeriön sekä työ ja elinkeinoministeriön suunnittelemassa jatkovalmistelussa

ei ole lainkaan varmaa enää nykyään että uusin ja paras teknologia tai niiden sovellus on ensimmäisenä yhteiseksi hyväksi tarkoitetun toiminnan käytössä

valitettavasti nämä ovat useimmiten ensimmäisinä rikollisuuden keinovalikoimissa etenkin kun puhutaan kansainvälisestä rajat ylittävästä järjestäytyneestä rikollisuudesta

itse iloitsen tämänkaltaisesta perheisiin satsaamisesta joka on jos mikä tasa arvoteko jonka puutteesta täällä muun muassa keskustapuolueen edustajat kiviniemi ja katainen valittivat

arvoisa puhemies

huoli pikavippitoiminnan haitallisista vaikutuksista on laajasti ja yhdessä tunnistettu ja siten jo hallitusohjelmaan on kirjattu että pikaluottoihin liittyvät kasvaneet ongelmat edellyttävät lainsäädännön tiukentamista ja positiivisen luottorekisterin järjestäminen tulee selvittää

arvoisa puhemies

eikö olisi myös keskustan suulla reilua todeta että tämä perheisiin satsaus on hieno ja toivotun kaltainen uudistus sekä rehellisesti todeta sen olevan myös tasa arvoteko

se antaa demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen hyväksynnän keinoille ja työmenetelmille joita toki voidaan myös kritisoida loputtomasti

minulle tämä on omantunnon asia

ministeri stubb peräsi aivan oikein koulutuksen sisältöön muutosta ja kannustan lämpimästi kehittämään koulutusta ja koulua niin opetuksen kuin muiden puolesta

pikavippeihin liittyvien ongelmien kitkemiseen ja niiden sääntelyn kiristämiseen onkin ryhdyttävä pikaisesti

ja kyllähän se on niin että enemmän tässä syntyneessä raamiratkaisussa on aihetta iloon kuin itkuun mitä keskusta puolestaan on tänään asian kohdalla harjoittanut

saamieni yhteydenottojen pohjalta päädyin vielä kertaamaan mistä on kyse kun puhutaan pikavipeistä

koulutuksen on muututtava

otan esimerkiksi kiusaamisen sillä siinä on hyvä esimerkki että leikkaamattakin voi säästää

keskusta on aiemmin moittinut hallitusta suunnitelluista vuorotteluvapaan leikkauksista eikö siis tämä toimenpide olisi ollut kiitoksen arvoinen

silti voidaan epäillä tehdäänkö vieläkin liian vähän ja liian myöhään

rajojen yli tapahtuva valvonta valvottu läpilasku ja peitetoiminta muodostavat laillisuusvalvojien näkökulmasta laillisen perustan valvojien työhön taistelussa rikoksia ja rikollista oman edun tavoittelua vastaan joita johdetaan monikansallisten pörssiyhtiöiden tehokkuudesta tunnetuilla johtamis ja laadunvarmistusopeilla

on hyvä näin vaalien alla ihmisten kuulla keskustan tapaa arvostaa ihmistä kanssatoimijoita ja kansan tahtoa

suomen opiskelijaliitot totesivat että on kestämätöntä että suurimmat yksilötason leikkaukset kohdistuvat jälleen suojattomampaan joukkoon opiskelijoihin

aina voi valittaa ja olla tyytymätön

ei suomi tästäkään tehdystä sopimuksesta täydelliseksi tule mutta se on tämän saavutetun raamisopimuksen myötä siltä osin eheämpi ja rauhallisempi suomi

arvoisa ministeri ja hallitus te puhutte kauniita te sanotte näille opiskelijajärjestöille että huoli on turhaa että te panostatte ja arvostatte

kysymyksessä eivät ole myöskään muut ilman vakuuksia suurempia rahalainoja myöntävät tahot kuten pankkien joustoluotot jotka luottoja myöntäessään aina vastuullisesti huomioivat luotonhakijan maksukyvyn

tästä taistelusta ja sen onnistumisesta hyödymme me veronmaksajat ja lakia kunnioittavat kansalaiset

keskustan linja on että vain keskustassa on yhdeksän hyvää ja kaikissa muissa kymmenen kirosanaa

kuten tuossa debatissakin totesin toivon että järjestäjät ottavat kautta linjan tavakseen pyytää jokaiselta lasten kanssa vapaaehtoisesti toimivalta rikkeettömyydestään todisteen

on tärkeää että kuluttajilla säilyy mahdollisuus paikata hetkellisiä rahantarpeitaan vastuullisesti myönnettyjen ja järkevien ja reilujen luottoehtojen mukaisesti

monesti pikavippikeskusteluissa tämänkaltaiset pankkien ja luottolaitosten tarjoamat limiitit sotketaan erheellisesti tai vastoin parempaa tietoa pikavippeihin

kokonaisuudessaan hallituksen esitys on hyvä ja

jos tämä toimija kieltäytyy pidän sitä selvänä signaalina sillä eihän sellaisella joka ei ole rikokseen syyllistynyt ole mitään salattavaa

toivon että järjestelmät eivät ota sellaisia toimijoita lasten kanssa toimimaan jotka eivät ole vapaaehtoisesti rikkeettömyyttään todistaneet

tulisikin pohtia voimakkaasti ja kehittää lainamuotoja joilla hetkellistä mikroluottoa tarvitseva henkilö saisi luottoa kohtuullisin ehdoin esimerkiksi sosiaalisen luotonannon käytön kehittämistä ja yhtenäistämistä koko maahan

ruokolahden kunnassa on kaksi eksoten valtuutettua itse istun toisena valtuutettuna ja mitkä ovat ne vaikuttamismahdollisuudet kahdella valtuutetulla tällaisessa suuressa maakunnallisessa mallissa

lakivaliokunnan lausunnon tavoin pidän välttämättömänä että jatkovalmistelussa selvitetään lain muuttamista siltä osin että rikostaustaotteen voisi pyytää myös muissa tilanteissa kuin otettaessa vapaaehtoista ensimmäisen kerran tehtävään

vastuu tässä asiassa on meillä kansanedustajilla

itse asiassa onhan se ihmeellistä että edellä luettelemani esimerkit erilaisista passeista ovat nähneet päivänvalon siis passit joilla suojataan omaisuutta tai ehkäistään tartuntoja

velkaloukkuun ajautuminen syrjäyttää ja syrjäytymisen mukanaan tuomia inhimillisiä kärsimyksiä ei voi mitata rahassa yksilön kohdalla mutta yhteiskunnan osalta tiedämme että jokainen syrjäytynyt on myös kustannuksiltaan liian kallis

nyt lapset kuitenkin jäävät vielä vaille riittävää suojaa alttiiksi heidän kasvuaan vaurioittaville ihmisille rekisteribyrokratian takia

samaan aikaan vaaditaan julkisen sektorin työntekijöiden irtisanomisia ja työllisyyden parantamista

on epäinhimillistä että korkeimmillaan pienille lainasummille kertyy pahimmillaan satojen jopa tuhansien prosenttien korko kun kaikki käsittely ja toimituskulut huomioidaan ja muutetaan todellisiksi vuosikoroiksi

lakivaliokunnan tavoin odotan jatkovalmistelun valmistumista oikeusministeriöstä ja temistä kiireellisenä

kyllä suomen on tavoiteltava kunnianhimoisesti edelläkävijän asemaa luonnonvarapolitiikassa ja liiketoiminnassa

luonnonvarat ja korkea osaamisemme mahdollistavat uudet avaukset myös viennin osalta

jos ja kun pikavippejä myönnetään tekstiviestein tai internetin kautta hakijan maksuvalmiutta huomioimatta on sosiaalisesti arveluttavaa periä luotonannosta suuria voittoja

kuitenkin samaan aikaan on huolehdittava jokamiehenoikeuksien suojelusta

maaseutua on vahvistettava sille tyypillisten alojen yritysten toimintaympäristönä panostamalla osaamisen ja teknologian kehittämiseen näillä aloilla

suomella on kaikki mahdollisuudet

tästä syystä kohtuullisin ehdoin tarjolla oleva sosiaalinen luotonanto tukisi yksilöitä oikeudenmukaisesti ulos taloudellisesti syntyneestä ahdingon tilasta

arvoisa rouva puhemies

silloin kun tarvitaan lisää verotuloja on aiheellista ottaa niitä haittaveron kaltaisina eli leikata sellaisesta asiasta josta koituu enemmän terveysriskejä ja enemmän haittaa kuin hyötyä

olen vähän huolissani siitä että tässä salissa puolustetaan tupakanpolttoa tai vähätellään sen terveysvaikutuksia tai syitä miksi nuoret rupeavat tupakkaa polttamaan

jos tuntee nuorten elämän ja elää heidän mukanaan ja kuulee mitä nuorten joukossa tapahtuu niin esimerkiksi sähkötupakan polttaminen on yleistynyt huolestuttavalla tavalla

arvoisa puhemies

tavoite suojata kuluttajaa ylivelkaantumiselta on oikea ja pikaluottotoiminnassa ilmenevien räikeiden epäkohtien korjaamista tulee kiirehtiä

sähkötupakka ei haise siinä ei ole riskiä kiinnijäämisestä vanhemmille niin pahoin kuin esimerkiksi tavallisessa tupakassa eikä ole myöskään tietoa sen terveysvaikutuksista vielä tässä vaiheessa

olen harvoin kuullut että kukaan tupakoija puolustaa tupakanpolttoa tai toivoo että lapsesta tulee nuori joka rupeaa tupakkaa polttamaan ja olen hämmästyneenä kuunnellut tätä keskustelua ja sitä että tästä salista löytyy tämänkaltaisia puolustuspuheenvuoroja

mielenkiinnolla odotan oikeusministeri henrikssonin nimeämän työryhmän selvitystä kuluvan kuun lopulla onko suomen tie tiukennetut säädökset kuten monissa eu maissa vai pikavippien täyskieltäminen

hallituksen esitykselle on tilausta

täällä vasemmistoliitto ja vihreät arvostelevat hallitusta päätöksistä joita ovat itse olleet hallituksessa ollessaan tekemässä

kun me nyt täällä yritämme hallituksen puolella tehdä toimenpiteitä joilla tätä lapsilisäleikkauksen vaikutusta vähennetään pieni ja keskituloisten osalta niin nyt vastustatte tätäkin vaikutelmaa

minä en ymmärrä tätä vihreää logiikkaa

opetusajoneuvon muutoskatsastus vaadittaisiin vain jos ajoneuvoon vaaditaan sen rakenteeseen vaikuttavia muutoksia opettajan ajohallintalaitteiden asentamisen takia